kaikkia muutosesityksiä on kuitenkin mahdotonta ottaa huomioon koska ne ovat olleet monen suuntaisia ja osittain myös keskenään ristiriitaisia

taloudellista autonomiaa esitys lisää muodostamalla nykyisin valtion tilivirastoina toimivista yliopistoista itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiölain mukaisia säätiöitä

näin yliopistoille luodaan nykyistä paremmat toimintaedellytykset sekä vahvistetaan opetus ja tutkimustoiminnan laatua ja vaikuttavuutta

näillä toimilla vastataan yliopistojen omaan eduskunnalle jo vuosia tulleeseen viestiin jossa halutaan riittävän perusrahoituksen turvaamista ja yliopistojen taloudellisen autonomian lisäämistä

voimassa olevan lain mukaan yliopiston hallituksessa tulee olla vähintään yksi ja enintään yksi kolmasosa yliopistoyhteisön ulkopuolisia jäseniä

tulkitsin kunnioitetun puhemiehen huomaamattomista käsimerkeistä että edustaja tulee puhumaan pönttöön seuraavaksi ja voi kommentoida siitä tätä asiaa vaikka itse käsittelyssä oleva asia on hieman toisenlainen

talon ulkopuolelta valittavien jäsenten on huomattu tuovan lisäarvoa yliopiston toimintaan mutta he eivät saa olla minkään tahon edunvalvojan asemassa

alatalo puuttui kyllä ihan oikeaan asiaan jota edustajat satonen ja paajanen hyvin oikeasti todistivat

kun yliopistojen kokonaismenoista kaksi kolmasosaa muodostuu henkilöstömenoista ei itsenäistä oikeusasemaa tosiasiassa ole ilman omaa työnantaja ja henkilöstöpolitiikkaa

täällä on käsittelyssä tänään hallituksen esitys laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja täällä on ollut hyvä pohjakeskustelu tähän hallituksen esitykseen liittyen

yliopistoille annetaan uudistuksen myötä mahdollisuus omaan henkilöstöpolitiikkaan joka mahdollistaa nykyistä koko valtiokonsernin henkilöstöpolitiikkaa paremmin yliopistotoiminnan ja yliopistoyhteisön erityispiirteiden huomioon ottamisen

tässähän todellakin on kyse siitä että eu jäsenmaiden velvollisuus on säätää laki siitä millä tavalla toisesta jäsenvaltiosta olevat liikenteenharjoittajat voivat harjoittaa liikennettä tilapäisesti alueella eli kabotaasiliikennettä

kevään aikana esillä olleissa keskusteluissa on ollut tulkittavissa että eta alueen ulkopuolisille suunnattu lukukausimaksukokeilu olisi ensimmäinen askel yleisiin lukukausimaksuihin ja sitä kautta yksilöiden taloudelliseen asemaan perustuviin koulutusmahdollisuuksiin

siinä mielessä tämä ei ole kansallinen mielipidekysymys että voisimme päättää täällä itsenäisesti haluammeko me kabotaasiliikennettä vai emme

sivistysvaliokunta painottaa lausunnossaan voimakkaasti suomalaisen koulutuspolitiikan perustan olevan sen maksuttomuudessa joka takaa korkeakoulututkintoon johtavan opetuksen maksuttomuuden

kun hallituksen alkuperäinen esitys tehtiin niin asian käsittely oli vielä euroopan unionin sisällä kesken ja kun sieltä sitten päätös tuli niin siellähän tuli sitten tämän yhden viikon maahan saapumisen rajoituksen lisäksi vielä tämä kolmen suomen sisäisen kuljetuksen rajoitus ja minun mielestäni ministeriö hyvin asianmukaisesti yhdessä valiokunnan kanssa lähti käsittelemään tätä asiaa ja teki sitten täydentävän esityksen tähän aiempaan hallituksen esitykseen nähden jossa sitten tämän viikon rajoituksen lisäksi tuli kolmen sisäisen kuljetuksen rajoitus jonka sanamuotoa pohdittiin ja mietittiin asiantuntijoiden kanssa tuolla valiokunnassa ja siitä kyllä täytyy täysi tunnustus valiokuntaneuvoksen ja ministeriön yhteistyölle antaa että saatiin vielä hyvä nimenomaan tuohon kuorman purkamiseen liittyvä peruste tämän kansainvälisen kolmen kuljetuksen määrittämiseen viikon sisällä

lakiesitys kuitenkin mahdollistaa määräaikaisen maksullisuuskokeilun eu ja eta maiden ulkopuolisille opiskelijoille yliopistojen esittämien vieraskielisten maisteriohjelmien puitteissa

en siis pidä järkevänä että korkeakoulutuksen maksuttomuudesta tulee ylimääräinen vetotekijä joka houkuttelisi suomeen opiskelijoita niin kauan kuin tästä osaamisesta ei hyödytä meillä päin

arvoisa rouva puhemies

meitä on täällä iltakymmenen jälkeen sen verran vähän että voimme sivistyneesti melkeinpä nimeltä kehua toinen toisiamme

kiviranta toi hyvin esille sen että tuulivoiman rakentamiseen liittyy myös vastustusta ja on näköpiirissä että kun hankkeet alkavat realisoitua niin tämä vastustus varmasti kasvaa

eli itse koen että tämä esitys on hyvin selkeä ja tuo nyt raamit kabotaasiliikenteelle suomessa tästä eteenpäin kun tämä voimaan saadaan

täällä on hyvin todettu myös se että kuljetusala on tällä hetkellä isossa kriisissä niin kuin tietysti tämän taloustilanteen takia moni muukin ala

nylund on tässä lakialoitteessaan tuonut esille

alueelle kunnalle tulisi merkittävämpi ei kompensaatio vaan hyöty siitä tuulivoiman rakentamisesta

se että me eduskunnassa lainsäädännöllä kykenemme tukemaan kuljetusalaa muun muassa tämän esityksen osalta on kyllä aivan oikea linja ja sillä tavalla voimme hyvinkin isänmaan asialla ollen hyväksyä ja puoltaa tämän lain voimaantuloa

siltä osin tämä kabotaasiliikenne joka vielä toistaiseksi on kuitenkin kohtuuden rajoissa pysynyt saa sillä tavalla raamit

kyllönen toi myös hyvin esille sen että kotitalouksilla on merkittävä roolinsa tulevaisuudessa vieläkin merkittävämpi rooli kuin tänä päivänä tällaisena pienten yksiköiden energiantuottajina

mutta ne viestit joita tuolta satamista ja terminaaleista on tullut kertovat että kabotaasiliikenteen osuus on lisääntymässä

siinä mielessä on kuitenkin positiivista sanoa että tällainen nettosähköperiaate on etenemässä valmistelussa niin että kiinteistö tulevaisuudessa voisi tuottaa sähköä verkkoon ja kenties huippukuormalla ottaa sitä sieltä

toinen asia joka tähän hallituksen esitykseen liittyy on säännös postitoimen luvanhaltijan työntekijän auton käyttämisestä eli siihen ei tarvita erikseen liikennelupaa

tämäkin oli minun mielestäni oiva esimerkki ja osoitus siitä millä tavalla esille nostettuun ongelmaan pystytään reagoimaan nopeasti niin että ministeriö ja sitten eduskunta tiiviissä yhteistyössä ottaa tämän asian käsittelyyn ja tekee siitä sitten esityksen ja tänään täällä sitä käsitellään toisessa käsittelyssä ja tullaan tällä viikolla tämä asia hyväksymään

kovin usein moititaan ministeriöitä ja siinä sivussa tietysti myös eduskuntaa siitä minkälaista lainsäädäntöä täällä tehdään nyt tämän osalta kyllä selkä suorana voi sanoa että reagoidaan kansallisesti oikein tällaisiin ajankohtaisiin ongelmiin

siinä sanon ehdottomasti omana kantanani sen että meillä on ehdottomasti tiukennettava suurpetopolitiikkaa

pitää ensin kantaa rajoittaa ja sen jälkeen katsoa mitkä ovat vahingot ja korvata ne vahingot täysimääräisesti joustavasti ja mahdollisimman nopeasti

hyväksyessään tuolloin tuoreimmat ajokieltoja koskevat lainmuutokset eduskunta edellytti että hallitus ryhtyy kokonaisvaltaisen ajokieltojärjestelmän ja sen perusteiden selvityksen pohjalta toimenpiteisiin yhtenäisemmän ja helpommin miellettävän ajokieltojärjestelmän luomiseksi

mukaan ajokorttiseuraamusjärjestelmää on kehitettävä niin että määrättäessä seuraamusta toistu vista rikkomuksista otetaan käyttöön niin sanottu pistejärjestelmä

nyt käsiteltävänä olevassa aloitteessa ehdotetaan että suomeen otettaisiin käyttöön pistejärjestelmä jossa liikennerikkomuksia pisteytettäisiin niiden vakavuuden mukaan

eu maista virhepistejärjestelmä on käytössä eri muodoissa muiden muassa saksassa ranskassa isossa britanniassa luxemburgissa italiassa espanjassa ja irlannissa

mieto tuossa ansiokkaassa keskustelua herättäneessä puheenvuorossaan nosti esille kiina ja intia ilmiön

nykyisin kaikki järjestelmässä huomioitavat liikennerikkomukset ovat samanarvoisia

meillä suomessahan on käyty keskustelua koulutuksen osalta ei niinkään siitä tulisiko meidän ottaa tänne muualta opiskelijoita vaan siitä tulisiko heidän saada opiskella täällä ilmaiseksi vai olisivatko lukukausimaksut sallittuja kuten nyt on päätetty

sillä tavalla katsoisin tilannetta suomen näkökulmasta että sen osaajamäärän kartoittaminen jota voidaan muualta maailmasta meidän koulutusjärjestelmän kautta saada on paikallaan

vakavimmat rikokset kuten esimerkiksi rattijuopumus törkeä rattijuopumus kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta tai törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen eivät olisi mukana järjestelmässä

tämä lukukausimaksujärjestelmä joka tulee käyttöön on minun mielestäni asiallinen ja sillä tavalla voidaan myös sitten tasoittaa tätä painetta joka myös suomen koulutuslaitokseen tulee

monet kansanedustajat puheenvuoroissaan ovat tuoneet esille sen että päätöstä ollaan tekemässä toki kansanedustajan vapaaehtoisuudella mutta ase ohimolla

mieto esitti ei ole kyllä suomenkaan näkövinkkelistä hyvä ajatus

ajokieltoon johtavista rikkomuksista seuraavaa toimeentulon tilapäistä menettämistä on pidetty etenkin ammattiliikenteen kuljettajille kohtuuttomana seurauksena

vaihtoehdot ovat huonoja niin kuin moni on puheenvuorossaan todennut ja niistä sitten pitää valita se vähemmän huono

itse asiassa se miksi tuossa hallituksen alkuperäisessä esityksessä ei ollut sitä kolmen purun tai kolmen keikan rajoitusta lähti juuri tästä valvontakysymyksestä

sen sijaan tässä salissa ei ole kuulunut enää sellaisia puheenvuoroja joita vielä nousukauden loppumetreilläkin kuuli

lähdettiin siitä liikkeelle että ei voida valvoa ei kyetä valvomaan ei saada selville ja sellaista lainsäädäntöä ei pidä luoda

arvoisa puhemies

no totta on tietysti tämäkin puoli mutta kyllä valiokunta lähti omassa käsittelyssään siitä että tämän asian osalta pitää antaa vahva signaali että suomessa ei voi tehdä asioita vapaasti noin ja näin ja tämä signaali tässä haluttiin antaa ja siltä osin olen hyvin tyytyväinen että hallitus ei sitten ministeriön toimesta omaa esitystään lähtenyt jarruttelemaan vaan antoi täydentävän esityksen jossa sitten tämä rajoitus tuli voimaan

käsittelyssä olevassa lakialoitteessa ehdotetaan että virhepisteiden kertyminen olisi sopivampi malli suomalaiseen ajokieltojärjestelmään

täytyy todeta että se vallinnut talouspolitiikka jota viimeisten hallitusten aikana suomessa on harjoitettu tällaisessa tilanteessa kyllä osoittaa oikeutuksensa

ja tietysti tämän valvonnankin osalta raamit tässä esityksessä hyvin selkeällä tavalla lyötiin poliisiviranomaisten tulliviranomaisten osalta määritte lemällä tuo laki hyvinkin yksinkertaiseksi ja selväksi millä perusteella sitten voidaan määritellä nämä kolme keikkaa eli kolme purkua viikon sisällä jotka on dokumentoitava joko kirjallisesti tai sähköisesti

vastaavalla lailla tietysti sopii kysyä miksi näin ei ole samojen pelisääntöjen mukaan toimittu muualla välimeren maissa tässä tapauksessa kreikassa ja muutamissa muissakin euroalueiden maissa

kestävyyskriteereiden olemassaolo on tiedetty mutta niitä on toistuvasti rikottu ja lopputulos on nyt käsillä

näiden eri euromaita koskevien kriteereiden osalta täytyy todeta että ei kyse ole ollut ainoastaan näistä nyt käsitellyistä maista

eli siinä mielessä mahdollisuudet nyt siihen valvontaankin ovat olemassa ja tämä signaalivaikutus suomesta ulospäin on kyllä keskeisen tärkeä jonka valiokunta omalta osaltaan käsittelyssä halusi tuoda esille

pistejärjestelmässä tekojen luokittelu eri pistemääriin on välttämätöntä jotta pistejärjestelmä eroaisi nykyisin käytössä olevasta rikkomusten lukumäärään perustuvasta järjestelmästä

kyllä siellä on ollut mukana myös suuria euromaita jotka ovat uhmanneet yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja tällaisen kriisin hetkellä nyt sitten käydään läpi sitä mitenkä tämä tilanne tulevaisuudessa voidaan välttää

mutta tämä pensaspalo metsäpaloefekti joka tässä kreikan kohdalla on käsittelyssä täytyy tietysti kyetä hoitamaan tässä välissä

suomalaiset ovat kansakunta joka ikääntyy euroopan nopeinta vauhtia ja meidän tarvitsee kiinnittää huomiota siihen millä tavalla perhepolitiikkaa suomessa tulevaisuudessa harjoitetaan niin että tähän maahan syntyy enemmän lapsia minkälaisilla kannustimilla ja minkälaisella lainsäädännöllä me voimme yhteiskunnan tekemillä päätöksillä tätä edesauttaa

onko olemassa aitoja vaihtoehtoja

itse toteaisin että tuskinpa on

on olemassa tämä vaihtoehto jota nyt käsittelemme johon suomen omaa panosta tarvitaan ja siinä on sitten olemassa oma riskinsä

pentti oinonen totesi että nykyinen kotihoidon tuki ei ole riittävä

tuntuu käsittämättömältä että rahoituslaitokset ovat lainoittaneet kreikkaa näihin päiviin asti ja kun viimeisimmät lausunnot tässä tunti tunnilta päivittyvässä tragediassa kertovat että perälautana on pidetty sitä että joka tapauksessa lainoittajien rahoituslaitosten vastuut tullaan perälaudalla eli muiden valtioiden tuella turvaamaan niin todellista riskiä niiden osalta ei ole ollut olemassakaan

se raha kiertää yhteiskunnassa täysimääräisesti ja jopa tuo isompi raha tulisi kiertämään täysimääräisesti yhteiskunnassa eli siinä mielessä se palvelisi varmasti tarkoitustaan

sosiaalisten tulonsiirtojen osalta tämän hallituksen aikana on tehty monia myönteisiä päätöksiä muun muassa pienempien äitiys isyys ja vanhempainrahojen korottaminen lapsilisien korottaminen näiden pienten etuuksien sitominen indeksiin

liikenneturvallisuuden näkökulmasta uusi pistejärjestelmä voi rikkomusten eri painoarvon myötä paremmin ehkäistä törkeimpiä rikkomuksia koska niihin syyllistyminen johtaisi nykyistä nopeammin ajokieltoon

myönteinen vaikutus tullee olemaan myös sillä että pistejärjestelmä koettaisiin nykyistä oikeudenmukaisemmaksi ja siten hyväksytymmäksi koska kaikki rikkomukset eivät enää olisi samanarvoisia

siksi on ihan aiheellista kysyä mikä on näiden rahoituslaitosten vastuu tässä tilanteessa ja millä tavalla tulevaisuudessa vastaavalla lailla sitten voidaan tätäkin tilannetta arvioida

viime vuosikymmenen laman muistijälki on piirtynyt syvään ja niinpä hallitus on tarttunut päättäväisellä otteella ja eduskunnan enemmistön tuella toimeen kriisin voittamiseksi

tämä taloustilanne tietysti aiheuttaa todennäköisesti tulevaisuudessa päänvaivaa ja näiden sosiaalisten tulonsiirtojen osaltakin joudutaan miettimään mihinkä sitten tulevaisuudessa voidaan painopistettä siirtää

toisin kävi

ei voi kuin toivoa että näillä toimenpiteillä joihin suomi osallistuu tilanne saadaan hallintaan ja ne isommat vahingot jotka jo talouskriisin aikana tänne rantautuivat ja orastavan nousun alkaessa olivat poistumassa eivät uusiutuisi

näköpiirissä kuitenkin on että tässä välissä käydään eduskuntavaalit ja uusi hallitus sitten hallitusohjelmassaan ottaa kantaa seuraavan kierroksen sosiaalisten tulonsiirtojen tilanteeseen

sen sijaan ministeriö tullee esittämään ajokieltojärjestelmän tehostamista sisällyttämällä ajokieltoharkintaan lisää tekomuotoja minkä myötä seuraamusjärjestelmä myös ankaroituu nykyisestä

niinpä mielestäni nyt on aivan oikea aika keskustella siitä mitkä ovat niitä asioita jotka sitten vaalien jälkeen tulee ottaa käsittelyyn ja tämän kotihoidon tuen korottamisen osalta itse omalta osaltani olen kyllä tukemassa sen nostamista

suomen vastaus talouskriisistä selviämiseen on ollut rahamarkkinoiden vakauden turvaaminen ja voimakas talouden elvytys tavoitteena pitää kotimarkkinoiden pyörät pyörimässä

tässä on todella kreikkalainen tragedia menossa ja kyllä suomen osa hiukan tuollainen sven dufvan tyyppinen laitetaan nyt sinne sillalle kamppailemaan kokonaisuuden puolesta mutta siinä kyllä lähinnä on yksinkertaisuudesta tässä kohdassa kysymys

koska ammattikuljettajat ajavat paljon liikenteessä ja vaikuttavat täten yleiseen liikenneturvallisuuteen valiokunta katsoo päinvastoin että heiltä pitää edellyttää vähintään yhtä suurta lainkuuliaisuutta kuin muilta kuljettajilta

no on toki muitakin asioita joita sitten yhteiskunta voi tehdä kannustaakseen perheitä tekemään lisää lapsia ja yksi on varmasti vanhempainvapaajärjestelmän kehittäminen

toisaalta ajokiellon keston arviointiperusteita määritettäessä on kuitenkin kiinnitettävä huomiota tekojen vakavuuteen ja moitittavuuteen liikenneturvallisuuden kannalta

esimerkiksi saksassa ja ranskassa on käytössä niin sanotut pistejärjestelmät joissa kansalaiset pisteitä laskemalla tietävät koska he ovat vaarassa saada ajokiellon

tällainen malli on käytössä muun muassa islannissa joka on vähän toisissa yhteyksissä ollut esillä tässä salissa mutta tällainen edistyksellinen malli sieltä voidaan nostaa esille

näillä järjestelmillä vaikuttaa olevan etuja sen suhteen miten helposti mielletään tekojen keskinäinen moitittavuus

myös perheverotuksen osalta on syytä miettiä ratkaisuja miten voidaan verotuksen kautta kannustaa perheitä lapsiperheitä

lisäksi valiokunnan mietintöön liittyi puheeni alussa mainitsemani selväsanainen lausuma siis eduskunnan vahva tahdonilmaus ajokieltojärjestelmän seuraamusjärjestelmän kehittämiseksi

lapsivähennys liittyy myös verotukseen

vaikeasta taloustilanteesta huolimatta tämän ja ensi vuoden talousarvio tuo mukanaan monia sosiaalisia uudistuksia helpottaen tavallisten ihmisten arkea